kuitenkin siellä teiniraskaudet ovat varsin yleisiä jopa varapresidenttiehdokkaan lapsi on tämmöisen kokenut

ylellä on suuri merkitys katalysaattorina suomalaiselle musiikille ja elokuvan tuottamiselle ja monelle muulle kulttuurille ja toivon että tuo indie tavoite jota halutaan varmaan nostaa tuolla työryhmässäkin vielä paranee ja meillä on riittävästi indie yhtiöitä jotka pystyvät sitä aluskasvillisuutta ja niitä ohjelmia tuottamaan

silloin meillä on tuplavoitto tässä mielessä ja itse asiassa maaseudun joukkoliikenne voisi parantua tällä tavalla

edustan sellaista linjaa että suomalainen alkoholipolitiikka saataisiin enemmän vastaamaan euroopan tapoja eli sivistynyttä alkoholin nauttimista esimerkiksi ruuan kanssa pidettäisiin hyväksyttävänä ja suotavana

todellakin tulevaisuudessa meillä on edessä radion ja television rajuja muutoksia ja kuitenkin kaiken a ja o on se että yle säilyy journalismia kulttuuria oppimista ja urheilua tuottavana ja vahvistaa roolia myös digitalisoituvassa maailmassa

alkoholi voi olla myös osa perinnettä ja muuta tapakulttuuria vaikkapa olut jolla ei ole mitään tekemistäkään päihtymisen tai örveltämisen kanssa

tarjolla on lahjoja erilaisia jouluherkkuja sekä perinneruokia mutta lämpimälle glögille tai gluhweinille siis hehkuviinille ei ole anniskeluoikeutta

tämä johtuu tästä uudesta mediamaailmasta siitä että kilpailu kiristyy koko ajan kansainvälisesti ja ehkä lehtitalot joissakin maissa nukkuivat silloin kun olisi pitänyt toimia

eli joulukadut ja vastaavat tulkitaan lapsiperheiden tapahtumiksi joissa ei saa alkoholia tarjoilla

on vaikea päästä käsiksi mainosrahat vieneeseen googleen ja muihin kansainvälisiin mammutteihin jotka ovat todellinen syy tv ja lehtiyhtiöiden ahdinkoon

kaupallisten mediatalojen tavoite on ollut monissa maissa tehdä julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta ainoastaan markkinoita täydentävä kapea tehtävä sellainen kuin se yhdysvalloissa on tämä public tv

erikoispiirre on että suomessa on tämä maan huono talous ja tätä keskustelua ei varmasti käytäisi näin kovin sanoin jos ei olisi niin vaikea tilanne muutenkin yksityisellä sektorilla kun mainosrahoja ei tule

joulutorilla ja vastaavissa tapahtumissa alkoholilupa voidaan myöntää jos tapahtuman järjestelyt siis korostan jos tapahtuman järjestelyt täyttävät tässä laissa asetetut vaatimukset

me emme halua että yleisradio menee mainosmarkkinoille vaikka monet yleisradioyhtiöt ovat tuolla keski euroopassa myös niitä vähiä mainosrahoja viemässä

yle palvelee myös kielivähemmistöjä sekä kuulorajoitteisia

aikoinaan pekka silvola maalaisliiton entinen puoluesihteeri joka oli sitten ylen ohjelmajohtajana hän oli silloin pomona kun olin ylessä töissä sanoi että muistakaa että suomen maaseudun ja maakuntien kannalta on aina tärkeää että meillä on myös yleisradio joka täydentää sitä mitä paikkakunnan tai maakunnan päälehti sanoo

tämä laki poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta on erittäin tarpeellinen ja nimenomaan tämä ptr yhteistyö on hyvin ajankohtainen

täällä on tänä päivänä käsittelyssä laki kaupallisista tavarankuljetuksista elikkä kabotaasi laki jossa juuri tarvitaan viranomaisia jotka valvovat sitä miten ulkomaiset rekat täällä toimivat jopa polttoöljyllä ajelevat

vaikka me teemme tämän lain täällä se ei sinänsä riitä vaan pitää olla myös resursseja millä valvoa sitä ja olemme sen viestin saaneet kyllä poliisin kentältä että lain pitää olla selkeä ja heillä pitää olla resursseja tätä hoitaa ja tulli voi tässä myös toimia sitten yhteistyössä

monipuolista ohjelmatarjontaa tosiaan indien kautta mutta myös tosiaan musiikille urheilulle ja elokuvalle yle on tärkeä

olen sanonutkin monille näille taiteilijoille teoston kokouksissa ja muissa että puolustakaa yleä ylellä on iso merkitys koska se on monesti myös suunnannäyttäjä sille mikä musiikki suomessa soi ja se maksaa suuresti tekijänoikeuskorvauksia vielä ainakin toistaiseksi

on erittäin tärkeää että silloin myös yksittäistapauksissa poliisimiehen pyynnöstä voi kiireellisiä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen toimia myös suorittaa rajavartiolaitos

tosiaan puhuin tuosta asiakassuhteesta tai katsoja ja kuuntelijasuhteesta ja on kritisoitu että yle lähettää nyt joitakin hbon ohjelmia tai amerikkalaista sarjaviihdettä

mitä tulee tähän valtion tuottavuusohjelmaan niin olen kyllä siitä aika pitkälle samaa mieltä että nyt alkaa tulla kohta raja vastaan

kyllä ihmiset ovat huolissaan maaseudulla siitä että tämä turvaverkko on menossa kovin kauas ja jos ajatellaan että rikostapauksessa esimerkiksi poliisilla kestää aika pitkän aikaa tulla paikan päälle niin silloin saattaa tilanne olla jo ohi ja vahinko tapahtunut jo moneen kertaan

itse katson hbota ja netflixiä suoraan mutta minusta siellä on sellaisia laadukkaita tv sarjoja joihin ylelläkin täytyy olla oikeus lähteä mukaan

saksassa on kova keskustelu norjassa on vaadittu nrkn alasajoa mutta maaliskuussa stortinget päätti niin että nrkta ei siellä lähdetä ajamaan alas

samoin ruotsin radio ja tv viranomaisten mrtvn raportti lähti siitä että svtn ja sveriges radion asema säilyy ja sitä ei lähdetä ajamaan alas

julkisen palvelun yhtiöt toimivat näissä maissa sillä tavalla että ne eivät estä kilpailevia toimijoita aloittamasta harjoittamasta ja kehittämästä mediatoimintoja

kiitoksia

tässä me saamme nyt maistaa tätä vaikka tietenkin suomen teollisuudenhan on jotakin hyväkin maistaa eun kautta mutta tämä on juuri tätä ja tässä mennään ja vikistään

olen kyllä edustaja satosen kanssa eri mieltä

valiokunnan enemmistöhän otti myönteisen kannan tosiaan tähän aika moni meistä pitkin hampain että varustamoliikelaitos muutetaan osakeyhtiöksi

näin sote valta lähtee nokialta ylöjärveltä kangasalta lempäälästä

minusta hyvä että täällä on kuitenkin sanottu se että yhtiöittäminen ei saa olla itseisarvo sinänsä vaan sillä pitää olla selkeä parantava vaikutus kannattavuuteen mutta ennen kaikkea palvelutasoon jatkuvuuteen kustannustehokkuuteen

nimenomaan

jäänmurtopalvelut on merkittävä toiminnan muoto tässä varustamoliikelaitoksessa ja jäänmurrossa tuskin on kilpailua näköpiirissä että sillä tavalla työpaikan puolesta sinänsä tarvitsee pelätä

arvoisa pääministeri silläkö sote paranee että päätösvalta keskitetään keskuskaupungeille ja siellä punamultapuolueet tai nimenomaan sinipunapuolueet lähtevät ottamaan pois valtaa kehyskunnilta ja palveluilta

koillisväylä tulee olemaan auki tulevaisuudessa mutta jos semmoinen takatalvi iskee niin kyllä kylmii meitä varmaan aika monia jos ei ole kunnon varustusta millä murretaan jäätä

suomi sen vientiteollisuus on kuitenkin riippuvainen erittäin paljon tästä että pääsevät laivat kulkemaan ja tässä mielessä tämä huoltovarmuus on tärkeä asia

täällä on oppositio tehnyt vastalauseen ja on huolissaan tästä nimenomaan miten työntekijöiden käy ja se on täällä kirjannut että pitää työntekijöitä ottaa entisin palvelussuhteen ehdoin

arvoisa puhemies

toki tähän hyväksyttyyn mietintöön on nyt sitten kirjattu että henkilöstön asemaa koskevilla säännöksillä turvataan henkilöstön asema siinä laajuudessa kun muutokset johtuvat työnantajan oikeudellisen muodon muuttumisesta

todellakin tässä on se rajoitus että sen ohjaajan täytyy olla noin puolen kilometrin etäisyydellä ja tässä vaaditaan sitten tietysti osaamista

tällä hetkellä ei vaadita mitään koulutus ja terveysvaatimuksia mutta voi olla että eusta sellainenkin vaatimus jossain vaiheessa vielä tulee kuka näitä ohjaa

itse tuolla keskustan kesäkokouksessa kyllä esitin duubiot silloin tuosta destiasta ja näinhän siinä saattaa käydä että porukkaa vähennetään varsinkin jos varustamoliikelaitos on tappiolla ollut

siinä mielessä tietysti täytyy edellyttää ammattikuskeilta että he ajavat hyvin mutta kun on kyse todella suurista määristä niin siinä on myös todennäköisyys ajaa joskus rikesakon suuruinen ylinopeus esimerkiksi tai tulee tosiaan turvavyörikos tai tosiaan käyttää kännykkää tai on lievä ylipaino lastissa ja tämä tosiaan voi aiheuttaa todella ammatin menettämisen jopa lopulta mutta ainakin väliaikaisesti todellakin suuria taloudellisia vaikeuksia

mutta kun katsoo esimerkiksi suuria tv konsertteja tai urheilutapahtumia ulkomailta niin ne on useimmiten kuvattu miehittämättömillä ilma aluksilla sieltä aluksista

eli tässä nyt mennään euroopan unionin talutusnuorassa ja ihan samaa oikeastaan voin sanoa tästä merenkulkulaitoksesta

jos onnettomuus tapahtuu tällaisissa isoissa tilaisuuksissa niin silloin täytyy olla selkeä vastuunkanto yksi yleisestä lentoturvallisuudesta vastaava viranomainen joka voi arvioida sitten tämän turvallisuuden ja ne vahingot

tässähän esitys sisältää kolmen vuoden siirtymäajan jonka jälkeen laitoksen tulisi toimia markkinaehtoisesti saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito jää nyt ulkopuolelle

tosiaankin tällä perusteella minä olen hyväksynyt kun täällä sanotaan ainakin näin viisaasti valiokunnassa kannanotoissa että työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan työsuhteeseen yhtiöön ja näin kohdeltaisiin heitä asiallisesti

sen takia minusta oli hyvä kyllä että täällä on tämä toisen varoituksen käytäntö

täällä on tuotu esille juuri näitä näkymiä siitä että kun rajavartiolaitoksenkin resurssit ovat rajatut niin tällä voidaan ehkä sitten myös täydentää tätä rajan vartiointia samoin todellakin myös poliisien tehtävissä toivon mukaan paremmin kuin mitä tässä edustaja tolvanen esitti

se oli hyvä että ministeri on sen saanut läpi tuonne mutta kuinka hyvin tämä nyt menee sitten kentälle niin että todellakin saadaan kohtuullisuutta tähän

ylipäänsä olen sitä mieltä että pisteytysjärjestelmä olisi ollut kohtuullisempi mutta kun kerran nyt näillä linjoilla mennään niin toivottavasti sitä toteutetaan käytännössä kuitenkin tällä järjestelmällä

ja voin sanoa sen että elämäni aikana olen nähnyt erittäin paljon alkoholin nauttimista että on hieman kokemusta tullut myös niistä näkymistä kun sitä väärinkäytetään ja juodaan lasten ruokarahat

tästä ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi niin olen ihan samoin peloissani siitä miten käy tämän meidän lentoasemaverkoston

tämä on juuri sitä aluepolitiikkaa mitä meidän ainakin keskustalaisten pitää puolustaa ja tämä on erittäin vaikea tilanne jos operatiivinen johto yksin pääsee näitä päätöksiä tekemään

minä mieluummin haluaisin niin että teini ikäiseni tietävät mitä alkoholi on ja että mentäisiin fiksuun juomiseen ja fiksuun ruokakulttuuriin ja juomakulttuuriin eikä siihen että se pullo on siellä jossakin paperipussissa piilossa ja nuoret oppisivat vain siellä kaduilla ja kujilla sitten juomaan sitä alkoholia

kyllähän me sen tiedämme että suurin osa näistä lentoasemista on kannattamattomia mutta ne ovat tarpeellisia tämän koko maan verkon kannalta ja koko aluepolitiikan kannalta ja pelkään niitä uhkia

mutta väittäisin niin että se on myös tilaajasta kiinni elikkä siitä miten ministeriö valvoo niitä operaattoreita miten he toimivat ja totta kai siis halpabussi ja halpalentofirmoilla on sama logiikka ne pyrkivät tavallaan myös pudotuspeliin mutta tämmöisiä halpajunayhtiöitä täytyy tietenkin valvoa heillä on yhteiskuntavastuu että he liikennöivät ja maksavat myös palkat tänne kotimaahan

täällähän sanotaan että huonosti kannattavan tai toimimattoman kentän sulkeminen kokonaan ei saa olla jatkossa pelkästään perustettavan yhtiön päätösvallassa mutta tämä on juuri nyt tätä rajapintaa missä määrin poliittiset päättäjät pääsevät sitten tähän asiaan vaikuttamaan että näin ei sitten toimita eikä lähde sitten tämmöinen alasajo että vaan muutamia kenttiä meille suomeen jää

tuskin kukaan tulee varsinaisessa humaltumistarkoituksessa joulutorille vaan se on yksi osa sitä kulttuuria jonka toivoisi leviävän meille ja sivistyneesti voitaisiin alkoholia joulutorilla nauttia

eu joka tapauksessa edellyttää kilpailun avaamista ja niin kuin tässä edustaja torniainen sanoi on vain kolme maata suomen lisäksi jotka eivät ole vielä avanneet henkilöliikenteen kilpailua

uskon että esimerkiksi tamperepirkkalan osalta meillä on jo niin paljon tuota muuta liikennettä charter liikennettä muuta että kyllähän se lentoasema säilyy mutta ennen kaikkea pelkään näitten väli suomen kenttien puolesta

ruotsi on avannut eikä siellä mitään katastrofia ole tapahtunut niin että siinä mielessä minusta täytyy kokeilla yksityisiä operaattoreita ja antaa heille mahdollisuus toimia siten että esimerkiksi annetaan joku pätkä siltä samalta reitiltä kannattavaa osuutta jotta he voivat myös ajaa sitten sitä kannattamattomampaa osuutta

tässä ihan sama asia vielä esitän tämän huoleni että mitä yhtiötä sitovassa työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa on sovittu niin sitä noudatetaan

eli tässä mielessä haluaisin suuntautua vähän ulkomaille katsoa eteenpäin ja ottaa esimerkkiä tuolta ulkomailta

ihmiset haluavat tulla sinne pohjoiseen ja minusta on parempi että hallitusti sotketaan siellä hotellissa kuin että siellä roskataan pitkin tuntureita

vistbacka kyllä puhui siitä huolesta mikä on haja asutusalueella ja harvaanasutulla alueella siitä kuinka kaukana lähin poliisi on koska silloin jos tapahtuu hätätapaus niin se fyysinen matka on vaan yksinkertaisesti niin pitkä että ei ehditä paikalle kun vahinko on jo tapahtunut

tämähän on kansainvälinen käytäntö että virkamiehet puhuvat toisillensa ja ovat yhteistyössä ja ne saumakohdat ovat mahdollisimman ohkaiset että päästään toimimaan ja tässä vaiheessa rajavartiolaitos tietysti on siellä paikan päällä itärajalla

mutta ennen kaikkea kiinnittäisin vielä huomiota esimerkiksi tuohon kabotaasilakiin jossa tullivirkailijoiden pitää pystyä toimimaan myös tehokkaasti jotta estämme tämän balttirekkojen hyökkäyksen siinä suhteessa että ne vievät meidän yrittäjiltä työn

vientiyritysten toiminta tietysti tulee turvata mutta kyllä samalla pitäisi edellyttää ja toivoa yrityksiltä malttia että pitäytyisivät irtisanomisista niin pitkälle kuin mahdollista

lomauttamisetkin ovat parempia ja uudelleenkouluttaminen nimittäin monet yritykset tulevat vielä tarvitsemaan sitä hyvää työvoimaa sitten taas kun nousukausi on tulossa

tämä on erittäin tarpeellista ja vielä niissä tulevissa helmikuun ja myöhemmissä paketeissa toivon valtiovarainministeriltä myös lisää rahaa nimenomaan perustienpitoon maakuntiin ja maaseudulle

rakentajia tarvitaan myös totta kai asuntorakentamiseen vastaisuudessa ja kun heitä vapautuu niin uskon että vuokra asuntorakentaminen on järkevää koska monet nuoret eivät pysty omistusasuntoa tässä tilanteessa ostamaan mutta vuokra asunnoilla voidaan turvata heille asuminen

moni jättää lupamaksun maksamatta

vaikka raideliikennettä toki tulee kehittää niin näin suurta painopisteen muutosta raideliikenteeseen tieliikenteen kustannuksella ei tule tehdä

siellähän tosiaan on myös kompensaatiot pienituloisille tulossa

se siitä pitkäjänteisyydestä

sen verran vielä sanon yleensäkin tästä selonteosta että tämä on täynnä upeita hienoja fantastisia toiveita mutta se mitä hallitus tekee nyt

poliisien määrä aiotaan pitää nykytasolla näin sanotaan hallitusohjelmassa mutta nyt näyttää että jo tässä vaiheessa poliisien määrä on vähemmän kuin silloin kun hallitusohjelmaa tehtiin

myös vihreät ovat olleet tekemässä päätöksiä että pääkaupunkiseudulle annetaan tieliikenteelle rahaa

mutta mites maaseudun käy

toinen asia on se että on otettu esille olisiko joitain muita toimijoita jotka voisivat tehdä poliisien tehtäviä esimerkiksi juopuneiden säilömistä tai joitain turvatehtäviä

arvoisa puhemies